viime päivien aikana ihmisiä on askarruttanut erityisesti kaksi kysymystä

hallitus on nostanut tämän erittäin korkealle omassa prioriteetissaan ja ministeri lindströmin johdolla tehdään benchmarkkausta eli haetaan hyviä käytäntöjä muualta tähän kotouttamisproblematiikkaan

te kuulutitte perään energiatiekarttaa

toinen on tämä isäntämaatukipöytäkirja mitä se käytännössä tarkoittaa mistä on sovittu

jaan täysin ihmisten huolen ja tuskan maatiloilla

arvoisa ulkoministeri voisitteko te vielä tässä kansanomaisesti rautalangasta vääntää mistä siinä asiassa on kysymys

ja takaan ja vannon että mitään tämmöistä kiristystä tässä ei ole tämä on avoin prosessi jossa kerrotaan mitä vaihtoehtoja meillä on käytettävissä

kiitokset eduskunnalle tuesta niille toimille mitä hallitus on tekemässä

te kuulutitte julkisen ja yksityisen yhteistoimin kasvuhakuisuuteen

toinen kysymys josta tulee paljon kansalaisilta palautetta ja kysymyksiä on nämä ilmatilaloukkaukset

mutta jos me esitämme lisäkasvua siihen mikä on nyt sekä suomen pankin että valtiovarainministeriön ennuste siinä meillä pitää olla faktaa pohjana mihin se perustuu

ei hätää keskusta on esittänyt kasvurahastoa keskusta on esittänyt infra oytä

onko niissä saatu venäjältä jotakin vastauksia

te sanoitte että työpaikat on suurin ongelmamme

päätämme maatalouden lisätoimista seuraavan lisätalousarvion yhteydessä syksyllä kunhan ensin on nähty eun mahdolliset kriisitoimet

jumalanpalveluksen jälkeen valtiopäivien avajaiset alkavat finlandia talossa jonne kehotan edustajia siirtymään välittömästi kirkonmenojen päätyttyä

meidän on vaadittava myös eun suuntaan yhteisiä tehokkaita toimia maatalouden akuutin kriisin helpottamiseksi

eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina viides viidettä kaksituhattaviisitoista kello neljätoista

samalla meidän on huolehdittava siitä että eu mahdollistaa tarvittavat kansalliset toimet kriisin helpottamiseksi

hallitus pyrkii edistämään myös biokaasun käytön lisäämistä

arvoisa puhemies

totta kai olen sopimusyhteiskunnan kannattaja

myöskin mielestäni suomi on paras maa ja meidän tehtävämme täällä on pelkästään olla ratkomassa yhteiskunnallisia ongelmia

teemme hallituksessa kaikkemme että maatilayrittäjien luottamus tulevaisuuteen vahvistuu ja että ahdinkoon saadaan suunnanmuutos

olemme halunneet myöskin oppositiosta nostaa keskusteluun vaikeita asioita ja vaikeita asioita on esimerkiksi tämä lomalla sairastuminen johonka viittasitte

minun mielestäni siihen ei ole ihmisillä ollut odotuksia että se muuttuisi siitä mitä on ollut

kyllä sen paperin kun lukee tarkasti niin neljäntenä tavoitteena löytyy biotalous ja sen alta muun muassa kotimainen ruoantuotanto uusiutuva energia ja teollisen puun käytön lisääminen

jos me sairastumme lomalla parin päivän flunssaan niin ei ihmisillä ole ollut odotusta siitä että työnantaja korvaisi ja loma jatkuisi

toinen asia on tämä eläkeikä

tämä eläkeiän nostokeskustelu vaatii rinnalleen sen että meillä on selkeä näkymä uusista työpaikoista ja siinä meidän pitää haastaa itseämme enemmän

arvoisa puhemies

kiitoksia oppositiolle siitä että tuette suomalaisten tuotantokriteerien vaatimia joukkoruokailua normien purkamista valvonnan yksinkertaistamista sekä nyt sitten tätä käyttöpääomarahoituksen turvaamista tiloille

arvoisa puhemies

tämä keskustelu osoittaa tuottavuuden käsitteen ymmärtämisen vaikeuden

arvoisa puhemies

se on ainoa asia joka yksinään ratkaisee tämän koko kysymyksen

olen sitä mieltä että kehyskauden aikana myöskään oppositiolta ei ole reilua esittää semmoista vaihtoehtoa joka toisi lisää velkaa tuohon hallituksen esitykseen verrattuna

mitä tulee tähän rahastoon josta täällä on tullut kysymyksiä tarjoudun ja tulen mielelläni mihin tahansa eduskuntaryhmään kertomaan tarkemmin siitä mitä tämä meidän rahastoideamme pitää sisällään

energiapolitiikan suunnanmuutos vaatii tavoitetason nostamista alalla ja alan laitevalmistukseen on mahdollista luoda kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja

en ole puhunut koskaan mitään irtisanomisista

sitä ei voi ratkaista veroilla yksinään ei velalla ei leikkauksilla ei rakennemuutoksilla ei työurilla

tämä verohallinnon esimerkki on hyvä esimerkki siitä mitä digitalisoinnilla ja tietojärjestelmillä voidaan kunkin tehtävissä

kun yrittäjänä mietin miten tämmöisessä tilanteessa jossa ehkä leikkaamalla tämä syöksy voi myöskin syventyä ratkaisisin asian silloin katse kääntyy sinne taseen puolelle miten me saisimme taseen toimimaan elikkä omaisuuden toimimaan tehokkaammin

sieltä lähtee tämä meidän ajatuksemme tehdä tämmöistä nykyaikaista valtion omistajuutta tämän rahaston kautta ja sitä kautta vauhdittaa uusien työpaikkojen syntymistä jonka on ehdottomasti oltava meidän kaikkien ykköstavoite

arvoisa puhemies

tämä monimutkainen ja byrokraattinen sosiaaliturvajärjestelmä ei edistä lyhytaikaista työn vastaanottamista

tarvitaan myös tuulivoimaa vesivoimaa lämpöpumppuja aurinkovoimaa biokaasua turvettakin niin kauan kuin fossiilisia polttoaineita käytetään

me tarvitsemme myös kokeiluja niin kuin täällä on useasta suunnasta tullut tukea tälle esittämällemme perustulokokeilulle joka voitaisiin toteuttaa esimerkiksi kolmella alueella

fossiilisten polttoaineiden suhteen voidaan päästä yhteen kolmasosaan mutta myöskin pientuotannolla on oma roolinsa ja mielenkiinnolla odotan hallituksen nettomittarointiselvityksen valmistumista

sitra on esimerkiksi hyvä toimija siihen joka voisi tehdä esityksen miten tämä kokeilu tehdään

nyt kun tässä tuntuu että tälle asialle on tukea niin arvoisa pääministeri olisiko mahdollista tämä kokeilu aloittaa jo ensi vuoden alusta

arvoisa puhemies

ensinnäkin tästä vrstä siitä kerromme lähipäivinä lisää

edustaja myller vr tekee koko ajan töitä tehostaakseen toimintaansa ja vastatakseen kilpailuun joka on koventunut

joku viittasi täällä perustulokokeiluun

me suhtaudumme myöskin hyvin myönteisesti kaikkiin työn vastaanottamista ja työllistymistä tukeviin ehdotuksiin ja se voisi olla osa ministeri vehviläisen kokeilupakettia

mielellään kokeillaan alueellisesti rajatusti tai sovitulla tavalla uusia käytäntöjä ja sovelletaan niitä sitten yhdessä kun päästään eteenpäin

arvoisa puhemies

tässä on käytetty kolmea perustelua

hallitus jatkaa toimia harmaan talouden kukistamiseksi

jos tämä tasa arvo toteutuu hallituksen esittämällä tavalla niin sehän tarkoittaisi sitä että yhtään useampaa työllistä ei tulisi työn tarjontaan jos näin käy

ja kun näin ei kerta käy niin se jonkun verran lisää työn tarjontaa mutta kestävyysvajetta se ei missään tapauksessa paranna koska se paine tulee sitä kautta päivähoitoon

arvoisa puhemies

se on nyt kilpailukykyinen ja minusta siitä osoituksena on tämä vasta tapahtunut fuusio jossa pienempää suomalaisia pienemmästä suomalaisesta yrityksestä tuli suomesta tuli kotipaikka tälle yhdistyneelle yhtiölle

tuossa helsingin sanomien jutussa viittasin tietojärjestelmien uudistamiseen

tasa arvon näkökulmasta tämä pakko perheiden valinnanmahdollisuuden sijaan ei paranna tätä nykyisestään

olen täsmälleen samaa mieltä teidän kanssanne

olen äärimmäisen huolestunut sen sijaan tästä syömävelasta

hallitusohjelmassa on kaksi keskeistä tavoitetta

alijäämätavoite ei toteudu suhteellinen velkaantuminen ei tule toteutumaan työllisyystavoitteet eivät toteudu

edustaja tuppurainen normien purkamisesta odotan mielenkiinnolla sitä keskustelua kun puhutaan kuntien tehtävien karsinnasta noin miljardilla eurolla

arvoisa puhemies

olen pääministerin kanssa täsmälleen samaa mieltä että tässä talossa on ollut tapana ja on edelleenkin tapana se että kun meillä on yhteiskunnassa ongelma niin se pyritään ensisijaisesti ratkomaan lainsäädännön keinoin

keskeisimmässä roolissa siinä tulee olla uusi työ

siellä me emme pääse eteenpäin ilman normien purkamista

rakenteellisia asioita

olemme esittäneet kasvurahastoa joka on merkittävästi suurempi mittaluokaltaan kuin hallituksen esitys

ilmeisesti viittasitte siihen että se voitaisiin yksityistää tai osa siitä voitaisiin yksityistää tai muuten hyödyntää tasetta paremmin

mutta meitä poliitikoita vaivaa myöskin se että me retorisesti nyt kaikki olemme täällä samaa mieltä että pitää olla normienpurkutalkoot mutta siitä puuttuu se konkretia mitä normeja puretaan enkä minä tässäkään keskustelussa ole kuullut yhtäkään esitystä

olen äärimmäisen huolestunut myöskin tki toiminnan bruttokansantuoteosuuden vähenemisestä

siinä syödään siemenperunoita tulevaisuudesta

minä toivoisin että siihen tartutaan nyt että tehdään konkreettinen esitys jokainen puolue tekee siitä mitä normeja olisimme valmiita purkamaan

arvoisa puhemies

yritysten rahoitus on tällä hetkellä suuri työllistämisen este ja ehdottaisin hallitukselle että ottakaa käyttöön edellisen hallituksen käyttämä suhdannelaina finnveran suhdannelaina joka toimi erinomaisesti tällaisessa tilanteessa

kun kuulimme kuntia viime syksynä mitä he olisivat valmiita purkamaan itse hän ei vastaa siitä niin pääviesti sieltä oli että kertokaa meille tehtävät mutta älkää asetuksilla ja lainsäädännöllä kertoko miten ne tehdään

varmaan ymmärrätte markkinatalouden vakaana kannattajana sitä että valtio suurena pörssiyhtiöomistajana ei varmaan keskeneräisiä asioita esittele

olemme varmaan samaa mieltä että pitää kuudessa vuodessa saada loppumaan se velaksi eläminen

jostain syystä valtiovarainministeriön ennustemalli toimii niin että noususuhdanteessa se näyttää liian maltillisia kasvulukuja ja laskusuhdanteessa liian hyviä tai yläkanttiin olevia lukuja

ja niitä uudistuksia ovat tämä sote uudistus eläkeuudistus

mutta se mistä me olemme selvästi eri mieltä on se mikä on valtiovallan rooli tämän teollisen rakennemuutoksen korvaamisessa uudella työllä ja uusilla työpaikoilla

budjetin pitää perustua realismille

kun talouskasvu hyytyy tai menemme varmasti semmoiseen aikaan jossa talouskasvu on pienempi pitkäkin aikajakso voi olla edessä meillä on myöskin suppenevan julkisen talouden aika edessä juuri tästä samasta syystä